mutta eihän meillä ole markkinataloutta sekään että postipaketti postikortti tai kirje kulkee aivan samalla hinnalla pantiinpa se postiin miltä puolelta maata tahansa

tämä yhtenäishintajärjestelmä romutettiin joskus silloin kun ruvettiin puhumaan että valtaa täytyy antaa markkinavoimille ja markkinoiden pitää saada toimia

tällä polttonesteitten tasahintajärjestelmällä estettäisiin myöskin se että öljy yhtiöt eivät riistäisi kansalaisia korkeammilla hinnoilla niillä alueilla missä normaali kilpailu ei toimi

tässä olisi toisin sanoen erinomainen ajatus ja aloite ennen kaikkea meille syrjäisten itä ja pohjois suomen kansanedustajille

nyökyttelee puhemies

meillä oli aikoinaan kun täällä on puhuttu pienistä yrittäjistä ja millä tavalla pienyrittäjyyttä keskisuuria yrittäjiä voitaisiin tukea niin meillä oli aikoinaan voimassa semmoinen järjestelmä niin sanottu investointivarausjärjestelmä jossa pienet yrittäjät voivat siirtää osan tuloksestaan investointivaraustilille

tällä tavalla me voisimme tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä niin että ne investoisivat ja kehittäisivät toimintojaan

tällä tavalla investoinnit ainakin jäisivät tänne kotimaahan

tämä voitaisiin ottaa nyt uudelleen käyttöön